työeläkeyhtiöiden hallinnossa ei ole riittävästi pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan asiantuntijuutta mikä voi johtaa siihen ettei pk yritysten erilaista asemaa osata ottaa huomioon

esityksen tavoitteena on välttää ne tilanteet joissa päätöksenteon luotettavuus voitaisiin kyseenalaistaa eturistiriitojen tai esteellisyyden takia

perussuomalaiset katsovat etteivät ehdotetut lakimuutokset riitä turvaamaan hyvää päätöksentekoa ja jätimme valiokunnan mietintöön lausumavastalauseen jossa edellytetään hallituksen ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin joilla työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksissa ja hallinnoissa on sekä eläkeläisten että pienten ja keskisuurten yritysten edustus

olen huolissani vanhuksiin kohdistuvista rikoksista joista saamme päivittäin lukea lehdistä

kuinka turvataan syrjäseudulla asuvien turvallisuus silloin kun kansalaisen terveys on uhattuna ja poliisin tai pelastuslaitoksen apua tarvitaan viipymättä

tässä taloustilanteessa tehty heikennys työttömyysturvaetuuksiin on perussuomalaisten mielestä kohtuuton sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia

korotetun ansiopäivärahan alentaminen kohdistuu kaikkiin ansiosidonnaista päivärahaa saaviin ja näin ollen vaikuttaa alentavasti myös pienipalkkaisten korotettuun ansio osaan

työttömyys jo itsessään aiheuttaa moninaisia muutoksia ja ongelmia toimeentulon suhteen ja tämän vuoksi on väärin että hallitus esityksellään heikentää entisestään työttömien toimeentuloa

kannan syvää huolta siitä että hallituksen kehysriihen päätökset kohdistuvat kipeästi yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin ja pienipalkkaiseen työväestöön

lapsilisien leikkaukset työttömyysturvan heikennykset asumisen kallistuminen sekä autoilun kustannusten nousu tulevat näkymään monen suomalaisen arjessa elinkustannusten kasvuna joka heikentää entisestään heidän taloudellista tilannettaan

näillä toimin hallitus vain ruokkii huonoa taloudellista tilannetta kun perheiden ostovoima heikkenee vaikka kansantalouden kannalta kotimaista kulutusta olisi lisättävä

tämä näkyy ministerien vähättelynä ja tietämättömyytenä siitä minkälaista elämä on kun päivästä toiseen taloudelliset ongelmat aiheuttavat huolta ja murhetta

ei voi olla niin että keskituloiset työssäkäyvät suomalaiset perheet kokevat toimeentulonsa riippuvan yhteiskunnan maksamista tuista tai etuuksista

suomalaisten on pystyttävä omalla työllään ja ahkeruudellaan rakentamaan tulevaisuuden näkymiä itselleen perheilleen ja muille ihmisille

olen osittain kyllä samaa mieltä että ei asia näin saisi olla mutta maltilliset palkkaratkaisut aiemmat veronkorotukset ja kuluttajahintojen jatkuva nousu ovat tehneet keskituloisten alimpiin palkkaluokkiin kuuluvien suorittavaa työtä tekevien palkansaajien perheisiin jo senkaltaisia tilanteita joissa perhe elää aivan minimillä

toivoisinkin hallituksen keskittyvän enemmän suomen asioiden hoitoon kuin rahan siirtämiseen euroopan maihin joissa edellä mainitut ongelmat ovat juurtuneet syvälle

komission jäsenet joita ei vaaleilla valita ja joita ei mitenkään voida erottaa katsoivat läpi sormiensa kreikan taloudenhoitoa ja vääristettyjä lukuja

kehitysavusta olisi voitu leikata enemmän ja ajoissa tehdyt rakenneuudistukset olisivat mahdollistaneet pienemmät sopeutustoimet sillä valtion taloudellinen tilanne ei olisi näin heikko jos hallitus olisi ajoissa ryhtynyt toimiin

kriisi jatkuu edelleen dominon lailla

edustaja soinin sanoja lainaten

lisäksi toimeentulotuen maksatuksen siirtäminen kelalle tuo varmuutta ja säännöllisyyttä sekä tasapuolisuutta toimeentulotuen saajille

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta on hallitukselta osoitus lyhytnäköisestä säästöpolitiikasta jota perussuomalaiset ei voi hyväksyä

harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta leikkaaminen on täysin kohtuutonta sillä esitetyillä säästöillä kuntoutuspalveluiden saatavuus vaarantuisi ja tämä saattaa lisätä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää

kannatan edustaja mäntylän tekemää esitystä

arvoisa puhemies

liikenneviraston esitteessä perusväylänpidosta todetaan että perusväylänpidolla turvataan kansalaisten ja elinkeinoelämän päivittäinen sujuva ja turvallinen liikkuminen

perussuomalaiset ovat huolissaan riittämättömistä perusväylänpidon määrärahoista

määrärahojen niukkuudesta johtuen tiestömme rapautuu aiheuttaen erilaisia ongelmia

yksi minua huolestuttava asia ovat pienet ja isommatkin koululaiset jotka joutuvat koulumatkansa taittamaan tienreunaa pitkin ilman kevyen liikenteen väylää

arvoisa ministeri onko ministeriössä mietitty keinoja joilla syrjäseuduilla asuvien kansalaisten sujuvaa ja turvallista liikkumista edistetään

arvoisa herra puhemies

siksi onkin todella mieltä lämmittävää että vanhustenhoito on saanut osakseen näin paljon keskustelua ja kauniita ajatuksia

yksi tärkeistä teoista on turvata riittävä hoitajamitoitus eri yksiköihin huomioiden näiden yksiköiden erityistarpeet

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja mäntylän tekemää vastalausetta sekä epäluottamusehdotusta

omasta kokemuksestani voin sanoa että tällä nykyisellä mitoituksella ei pystytä vastaamaan vanhustenhoidon haasteisiin joita lisääntyneet asiakasmäärät tuovat tullessaan

jo muutamia vuosia sitten eräässä vanhustenhoitoyksikössä meille hoitajille tuli esimiestaholta ohjeistus jossa annettiin lupa tai jopa käsky laiminlyödä vanhusten aamupesuja koska hoitajia ei ollut riittävästi

jouduimme tinkimään vanhusten perushygieniasta vain ja ainoastaan sen vuoksi että hoitajia ei ollut riittävästi ja vain tarpeelliset toimet ehdittiin hoitamaan

omaishoidon tuen myöntämisperusteita tulee yhdenmukaistaa jotta asuinkunnasta riippumatta omaishoitajalla on oikeus tasavertaiseen omaishoidon tukeen

kannatan edustaja juvosen tekemää esitystä

ehdotukset yksinkertaistavat lainsäädäntöä sekä osaltaan lisäävät työttömyysturvan kannustavuutta

arvoisa puhemies

esityksen mukaan työnhakijan kotikunnan olisi järjestettävä mahdollisuus palkkatuettuun työhön niin pitkäksi aikaa että henkilö täyttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon

haluan uskoa että hallituksen rakenneuudistuksessa on tarkoitettu vanhusten kotihoidon lisäämisellä nimenomaan kotona asumista tukevaa kotihoitoa laadukasta ja vanhuksen toimintakykyä ylläpitävää hoivaa

kuntien talouden ollessa nykyisellään erittäin suurissa vaikeuksissa ihmettelemme suuresti kuinka kunnat velvoitetaan palkkatuettujen työpaikkojen luomiseen samalla kun kunnan oman henkilökunnan lomauttamisia käytetään säästökeinoina useammassa kunnassa tulevinakin vuosina

tämä on suuntana oikeanlainen

perussuomalaiset haluavat tuoda esiin huolensa siitä että tämän ehdotuksen sisältämät kustannukset tulevat mahdollisesti lisäämään kuntien taloudellista vastuuta entisestään

vanhusten tänä päivänä kotiin saama hoito on niin aikataulutettua kiireistä sekä stressaantuneita hoitajia täynnä että voidaan puhua pikakäynneistä

pahimmillaan puhutaan lääkkeen nielemisen varmistamisesta yöpuvun päälle vaihtamisesta iltapäivällä

vanhuksia on kotihoidossa laidasta laitaan

perussuomalaiset näkevät että yksi tällainen ongelmaosio on että sovitellun päivärahan niin sanottua suojaosaa ei ole hallituksen esityksessä sidottu indeksiin

on sellaisia joilla on hyvät edellytykset kotihoitoon ja iän sekä vaivojen karttuessa palveluja lisäämällä saatetaan palveluasumista lykätä pitkänkin ajan päähän

lai toshoidon vähentämisen yhteydessä tulee huolehtia määrärahojen lisäämisestä kuntien kotihoitoon henkilökunnan palkkaamiseen jotta kotihoidosta tulee aidosti hyvä ja inhimillinen hoivamuoto vanhusväestölle

ajatus äitien työuran pidentämisestä ja työuran kehittämisestä on toki kannatettava mutta kotihoidon tuen ajan jakaminen molempien vanhempien kesken ei saa minulta varauksetonta tukea

minusta jokaisella perheellä tulee säilyttää oikeus tehdä itse omat ratkaisunsa hoitojärjestelyiden osalta eikä niin että hallitus sanelee ja vie perheiltä päätösvallan

pahimmillaan kunnissa joudutaan rakentamaan lisää päivähoitopaikkoja hoidon tarpeen lisääntyessä

kotihoidon tuen muutos tulee näkymään heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien äitien keskuudessa sillä he joutuvat siirtymään työttömyysturvan piiriin uudistuksen seurauksena

nykyinen perheiden välinen tasa arvoinen mahdollisuus lasten pitkään kotona hoitamiseen on siis muuttumassa siten että vain varakkaimmilla perheillä on mahdollisuus lapsen kotona hoitamiseen kolmevuotiaaksi asti puolison tulojen riittäessä perheen elannon turvaamiseksi

samalla kun hallitus esitti muutokset siihen että kotihoidon tukea voidaan maksaa vain tosiasiallisesti lasta hoitavalle vanhemmalle estettiin isovanhemman mahdollisuus toimia lapsen hoitajana perheen niin halutessa

minusta kotihoidon tuki tulee säilyttää nykyisellään perheen oman tarpeen määrittäessä kotona olevan vanhemman sekä kehittää muita keinoja ja toimenpiteitä äitien työurien pidentäminen

arvoisa puhemies

tämä on varmasti suurimmalle osalle meistä tuttua toimintaa

arvoisa puhemies

ihan lyhykäisyydessään myös omalta osaltani eli perussuomalaiset eivät hyväksy tätä ajoneuvoveron korotusta joten kannatan edustaja vähämäen tekemää esitystä

tässäkin asiassa jonkun täytyy asettaa rajat ja sanoa että homma ei toimi

reumasairaala ei saanut tarvitsemiansa muutamaa miljoonaa euroa ei vaikka asia kosketti useita suomalaisia

sairaala oli huippuyksikkö omalla sarallaan

arvoisa herra puhemies

kannan suurta huolta asuinalueiden segregaatiosta jolla tarkoitetaan asuinalueiden eriytymistä asukkaiden tulo ja varallisuustason sekä koulutuksen ja etnisen taustan mukaan